aluksi haluan todeta että olen edellisen puheenvuoron pitäjän monista kysymyksistä täysin eri mieltä

mitä ilmeisimmin kokonaisenergian kulutuksen kehitys on ollut hyvin vähäistä ja varmaankin kivihiilen polttoa on vähennetty mutta se kertoo sen että meillä on mahdollisuus muutoksiin

käyn ulkoasiainvaliokunnan kannanottojen kautta läpi tätä vastausta

samoin en pitänyt tavasta jolla maahanmuuttoon liittyen viljellään käsitteitä ja jopa vääriä mielikuvia joilla yllytetään ihmisiä ulkomaalaisvastaisuuteen

tämä vaan osoittaa sen että ei meillä ole vielä kenelläkään tietoa mikä tulee olemaan tämä kuntien tarve ja miten se kohdentuu erityyppisiin kuntiin

käsitteet ankkurilapset ja turvapaikkaturisti tai väite siitä että on olemassa kohtuuttomia taloudellisia etuja tänne hädässä tuleville ihmisille en ole samaa mieltä näistä kysymyksistä

vienti on romahtamassa monilla aloilla ja pitää keskittyä siihen että tehdään niitä ennalta ehkäiseviä toimia joilla tämän reaalitalouden menetykset saataisiin mahdollisimman vähäisiksi

arvoisa puhemies

tämähän on ollut voi sanoa osa tätä viimeisen selonteon keskusteluprosessia ja minusta johtopäätös tältä osin on eduskunnan osalta selvä

valtiovarainministeriön kansantalousosaston painelaskelmat jotka tulivat tutuiksi alkutalvesta jotka julkaistiin raportissa julkinen talous tienhaarassa piirtävät esiin sen ison talouskuvan josta valtiontalouden kehyspolitiikkaa johdetaan

mutta arvelen että kannattaa ottaa seuraavan selonteon laatimisessa huomioon se mistä on paljon puhuttu että kenties tämmöinen laaja ulkopoliittinen arviointi ympäristön arviointi useiden maiden poliittisen tilanteen arviointi ovat semmoisia aineksia jotka pitäisi pystyä vaalikauden aikana erilaisin ajankohtaiskeskustelutavoin käymään muulloinkin läpi

näitä kahta asiakirjaa kehyskannanottoa ja tätä painelaskelmaa kannattaa lukea rinta rinnan

listaa siitä mitä on jo tehty

alkaen rakentamisnormien portaittaisesta erittäin nopeasta kiristämisestä olemme tehneet hyvin paljon päätöksiä

painelaskelma ei ole ennuste vaan loogisesti laskettu taloudellisen kehityksen ura ja se pitää ottaa päätöksenteon pohjaksi jotta voidaan toimia niin ettei se koko voimalla toteudu

polttoaineverotus tullaan uudistamaan

se edellyttää että löydetään hallituksen ja eduskunnan välillä toimintatavat joissa tämän tyyppistä ulkopoliittista keskustelua käydään useammin ilman että yritetään neljäksi vuodeksi kerrallaan määritellä mitä mieltä olemme venäjästä tai yhdysvalloista

painelaskelmassa oletetaan että työura eli yhden ihmisen keskimäärin tekemien työtuntien summa kasvaisi kahdella vuodella

pitää olla tässä suhteessa mahdollisuus ehkä nopearytmisempään toimintaan

otin tämän aamun lehdestä tämän ed

sitten toisekseen eduskunta edellyttää että näistä jatkuvista selonteoista kehitetään kokonaisvaltainen turvallisuusstrategia ja sen osana määritellään myös eri sektoreiden voimavarat

jos työura pitenisi kaiken kaikkiaan kolmella tai jopa neljällä vuodella mikä on hallituksen tavoite olisi tuleva tilanteemme olennaisesti parempi

hän silloin kysyi siitä oikeastaan hän esitti väitteen kysymyksen muodossa siitä että olisin ollut tapaamisessa jossa olivat läsnä tapani yli saunamäki puoluesihteeri korhonen ja allekirjoittanut ja tapaamisessa olisi käsitelty tätä kehittyvien maakuntien suomea ja pyysitte kertomaan roolini tämän yhdistyksen synnyssä

kun vasemmistoliitto valitteli sitä että teollisuus sai ilmaisia päästöoikeuksia niin tässä helposti sotketaan se seikka että ilmaiset päästöoikeudet eivät tarkoita sitä että teollisuudelta päästöoikeuksien määrää ei leikattaisi vaan päästöoikeuksien määrällä tullaan turvaamaan se että päästökauppajärjestelmän piirissä olevat sektorit tulevat alentamaan päästöjään

näin ollen on käynnistetty kolmikantainen kuuden työryhmän valmistelu joka kulkee kestävän kasvun ja työllisyyden ohjelman nimellä

meillä on ollut tiettyjä aika hyviä perusteita siihen että nimenomaan puolustuksen voimavarojen kehittämisessä on haettu pitkää linjaa joka ylittää vaalikausien rajan

olin muistaakseni saman päivän aikana saanut täällä käytävillä väitteitä vastaani että tämmöinen kolmikon kokous olisi ollut jossa olisi jotenkin tämän yhdistyksen synnystä päätetty

on tehtävä hyvin pitkäaikaisia sitoumuksia ja puolustuksen kohdalla näin ollen tämä selonteko on muodostanut aivan poikkeavan menettelyn kaikkiin muihin sektoreihin verrattuna

en ole osallistunut tällaiseen kokoukseen jota silloin kysyitte

jos tämä sitten laajennetaan kattamaan muutkin turvallisuuteen liittyvät sektorit niin tämä suhde voi sanoa yleisiin budjettimenettelyihin ja hallitusohjelmaan budjettikehyksiin liittyen täytyy arvioida aika tarkkaan sen suhteen onnistuuko se että merkittävä osa valtion budjetista yritetään selonteon muodossa sitoa vaalikausien ylitse menevälle ajalle

oma virheeni viime keväänä oli se että kun muistelin puolitoista vuotta aikaisemmin olleita tapahtumia minulla oli erittäin vahva mielikuva että tällainen yrittäjien kanssa oleva tapaaminen oli täällä eduskunnassa

ne perustuvat siihen voidaan sanoa eri osapuolten eksperttien välillä käytyyn valmistelutyöhön jossa asiantuntijat valtion puolelta virkamiehet ovat sukkuloineet järjestöjen kanssa

ja kun kysymyksessä esitettiin yhdistelmä että tämmöisellä kolmikolla jolla ei ole kokoonnuttu olisi käsitelty tämmöisen yhdistyksen perustamista ja paikkaa nämä tiedot eivät niin kuin täsmänneet siihen mielikuvaan mikä minulla oli

huomaan että myös tämän selonteon osalta eräs vaikeimmista kysymyksistä joihin eduskunta joutuu vastaamaan on liittynyt nimenomaan näihin resursseihin

hallituksen vahva vetoomus on se että kun jokainen on voimakkaasti sitoutunut työuran pidentämiseen ja siihen nyt yhdessä haetaan vastuuntuntoisia ratkaisuja ei ammuttaisi alas jokaista yksittäistä esitystä joka näissä keskusteluissa on

erityinen pulmahan meille tulee olemaan vanhan rakennuskannan kohtalo johon ei ole vielä ikään kuin tämmöisiä järjestelmiä millä vanhan rakennuskannan korjaustoimenpiteitä eristämisen parantamista lämmitysjärjestelmien uusimista tullaan ohjaamaan

sen tähden annoin sen vastauksen jonka silloin annoin

hallitus omalta osaltaan voi hyvin allekirjoittaa ja hyväksyä tämän eduskunnan vastauksessa olevan neljännen kohdan jossa otetaan huomioon se että tämä talouskriisi kyllä koettelee ja edellytykset selonteossa ilmaistujen määrärahojen toteuttamiseen niiden kohdalla ovat

tavattu on paikan suhteen muistin paikan väärin mutta tällaista tarkoitusta ja tällaista kokoonpanoa jota vuosi sitten kysyitte en pystynyt tunnistamaan koska sitä ei ollut tapahtunut

me uskomme siihen että kolmikannassa kannetaan vastuuta löydetään ratkaisuja

tästä viime viikkojen keskustelu on tuonut joitakin esimerkkejä minkä tyyppisiä malleja on pohdinnassa mutta tässä on vielä erittäin paljon työtä olemassa jotta pystytään myös välttämään ne virheet mihin ed

oikeastaan sille tämän valmistelutyön aloittamisen jälkeen ei ole olemassa kunnollista vaihtoehtoa sillä se vaihtoehto tarkoittaisi sitä että suomessa ei pystyttäisi enää sopimaan asioista isoista kansallisista asioista

eduskunta toteaa että näin tulee tehdä varsinkin jos rahoituksen taso jää alle esitetyn esimerkiksi talous ja finanssikriisin johdosta ja siksi pitäisi tehdä suunnitelma siitä miten puolustusvoimien rakenteita on suunniteltu muutettavaksi tulevilla selontekokausilla

virtanen loppupuolella puheessaan viittasi ettei tehdä myöskään sitten sellaisia rakentamiseen liittyviä virheitä jotka sitten terveyden puolella tulevat vastaan

mutta on avoimesti myönnettävä että ohjauskeinot siihen mitenkä aikanaan lainvoimaiset rakennusluvat saaneet rakennukset määrätään ohjataan parantamaan energiatalouttaan tämä järjestelmä ei ole vielä valmis ja uskon että eduskunta selontekovastauksessaan varmaan voi esimerkiksi tähän puoleen erityisesti paneutua

hallitus itsekin selontekoesitystään laatiessaan tiedosti tämän että mikäli syystä tai toisesta näitä rahoja ei kyetä järjestämään silloin meillä on edessä rakennemuutoksia joita tässä selonteossa ei kuitenkaan lähdetty kuvaamaan

ensimmäinen kiristävä toimi on tulevan heinäkuun alkuun osuva arvonlisäveron korotus prosenttiyksiköllä

selonteon voi sanoa taloudellinen pohja oli laskettu niiden tarpeiden mukaan joita riittävän puolustuskyvyn järjestäminen vaatii ja sen pohjalta oli päädytty tähän määrärahaesitykseen

onhan korotuksen ajoitus ollut joka tapauksessa harkintaan perustunut päätös

se on osa seuraavien vuosien talouspoliittista askellusta merkittävä osa siitä

sitten toinen aihe jossa näemmä eduskunnan ja hallituksen välillä tai lähinnä vastalauseeseen nähden on eroa liittyy tietysti tähän mahdolliseen sotilaalliseen liittoutumiseen

sillä on kokonaisveroastetta järkevästi nostava vaikutus

sillä kartutetaan valtion käytettävissä olevia tuloja

neljä vuotta sitten edellisen selonteon yhteydessäkään eivät hallitus ja presidentti esittäneet täsmälleen sitä sanamuotoa jota eduskunnan seurantaryhmä oli esittänyt natoon liittyen

menokuri ja johdonmukainen luotettava talous takaa meille pysyvästi alhaisen korkokannan ja säästää äkillisistä talouspolitiikan muutoksilta

myös kysyjän kannattaa tunnustaa sisimmässään se että vuosi sitten teillä oli ilmeisesti semmoinen käsitys että olisin ollut osallistumassa tämän kehittyvien maakuntien suomen perustamiseen ja haitte siihen todistetta tällaisella väitteellä tapaamisesta jota ei todellakaan siinä muodossa eikä siinä tarkoituksessa on sillä ja sillä tarkoituksella ollut jota väitätte

estämme sen että velkataso ei nousisi aivan niin korkealle se on suoraa säästöä meille ja kun ja jos onnistumme tässä se on samalla niin vahva viesti markkinoille että se takaa sen että me emme joudu maksamaan ylimääräistä marginaalia koroissamme

nyt hieman on tulossa käytäntö jossa seurantaryhmä pyrkii ennen selonteon valmistelua itse tuottamaan oman esityksensä ja sitten sen sanamuotoja verrataan presidentin ja hallituksen esityksiin

pitää saada myös sellainen palkkaratkaisu että kunnissa tiedetään miten neljä vuotta eletään ja rakennetaan sellaista kuntapakettia jolla aidosti autetaan ja joka kohdistetaan oikeisiin kohti

jos toisinpäin käy mikäli emme onnistu tässä se on samalla viesti siitä että on perusteita arvioida sitä kestääkö suomen julkinen talous ja siitä on seuraukset sitten myös korkomarkkinoilla

ehkä parempi kuitenkin että seurantaryhmän luonne olisi enemmän seurata sen valmistelua ja nivoa yhteen eikä niin että eduskunta kuitenkin ehkä suppeamman valmistelun kautta pyrkii keskeisiin kysymyksiin ensin itse määrittämään kantansa ja vasta sitten hallitus ja presidentti

mustosen kohteisiin

niin kuin sanoin se yhdistys oli perustettu jo kuukautta aikaisemmin enkä osallistunut sen yhdistyksen perustamiseen millään tavalla

tavoite on siis velkaantumisen pysäyttäminen suunnitellussa aikataulussa ja uskottavasti

eli tässä haettiin todisteita sille että olisin ollut sitä kiisteltyä yhdistystä perustamassa

kuitenkin ajojärjestys ulko ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa on se että presidentti ja hallitus määrittävät kannan ja eduskunta vastaa siihen

me päädyimme nyt tämän nato muotoilun osalta siihen mehän esitimme tässä selonteossa voisi sanoa argumentteja puolesta ja vastaan sekäettä menetelmällä kirjaamme myös eduskunnan seurantaryhmän kannan ja näiden johtopäätöksenä toteamme että on jatkossakin vahvoja perusteita harkita nato jäsenyyttä

en tiedä mistä se mielikuva oli syntynyt mutta sen muistivirheen tunnustan mutta en sitä että tässä teidän kysymyksessänne esitettyihin väitteisiin olisin väittänyt vastoin totuutta

me emme oma aloitteisesti sulje ovea sano että emme tule hakemaan vaan pidämme tämän mahdollisuuden avoinna myös tämän selonteon kautta

luuleeko joku että ne ovat iloisia ja tyytyväisiä siitä